arvoisa puhemies

koska en ole ohjeistanut liikennevirastoa laatimaan mitään miljardileikkauslistaa niin sinä päivänä kun minä saan sen listan käsiini minä tulen repimään sen tuhannen kappaleiksi ja vielä poltan ne kappaleet

tämä tuntuu olevan taas hallituksen esitys joka on tullut pyytämättä ja yllättäen kenenkään sitä erityisesti toivomatta

se minkä itse haluan tähän tuoda ja uskon että saan taustatukea koko hallitukselta on se että me kykenemme tuomaan suomalaisen joukkoliikenteen kehittämiseen sinne keskiöön sen asiakkaan jota palvellaan ja jota varten kaikki toimijat yhdessä haluavat tehdä työtä ja ponnistella

sanon tässä sen jos puhemies vain sallii että havaitsin kyllä äskettäin että entinen liikenneministeri vehviläinen antoi erittäin vakavan huomautuksen ja hyvin ilmiselvästi sanoi että minä olen valehdellut eduskunnalle

mitähän lienee vielä tulossa

se on kuitenkin varmaa että tämän montun maksaa suomen kansa suomalainen veronmaksaja

tätä työtä tehdään tällä hetkellä myös vrssä ja haluan osoittaa tukeni sille työlle mutta kun sata vuotta on tehty toisella toimintamallilla niin se ei muutamassa vuodessa valitettavasti korjaannu

täytyy kyllä tässä vaiheessa esittää jo erityiskiitos ex liikenneministeri vehviläiselle siitä vahvasta tuesta mitä on annettu liikennepolitiikan eteenpäin viemisessä ja liikenneministerin tehtävien hoidossa jatkossa eteenpäin

jos on toiveita siitä että niitä työpaikkoja syntyy niin mielihyvällä otan ne vastaan mutta niitä ei näissä sotukokeiluissa ainakaan kainuuseen ja lappiin ole tähän mennessä syntynyt

se on tietyllä tapaa mahdollinen ja hyvä vaihtoehto

mutta siinä on myös se iso heikko kysymys että se tulee rahoituksellisesti pidemmällä aikavälillä kalliiksi ja kalliimmaksi elikkä se itse asiassa on valtiolle osamaksukauppa jossa on tietyt hintalaput joka tapauksessa olemassa

mutta jossakin vaiheessa velat tulevat aina maksettaviksi ja valitettavia esimerkkejä on esimerkiksi kreikasta ja portugalista viimeisten vuosien aikana kun taloudellinen tilanne on hankala että tämä public private partnership elikkä ppp ei ole oikein toiminut ja tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ei näytä hirvittävän järkevältä sitä suomessakaan käyttää

elintarvikeketjua valvotaan ja tutkitaan tarkasti aina tuotteen raaka aineiden kasvusta tehtaiden ja laitosten kautta kaupan myyntitiskille asti

arvoisa puhemies

toki me voimme jokainen päättää tehdäänkö suomalaista liikennepolitiikkaa ilta sanomien kirjoittelun perusteella vai tehdäänkö sitä sillä perusteella mitä eduskunta ja hallitus ovat linjanneet liikennepoliittisessa selonteossa

lämmin kiitos eduskunnalle valtiovarainvaliokunnalle valtiovarainvaliokunnan liikennejaostolle ja liikenne ja viestintävaliokunnalle hyvästä työstä

meidän elintarviketurvallisuudestamme annetusta selonteosta nousi esille neljä aineryhmää joiden saanti suomalaisessa väestössä on lähellä kansainvälisesti arvioituja päivittäisen enimmäismäärän ohjearvoja

itse lähden siitä että sitä työtä tehdään liikennepoliittisen selonteon linjausten pohjalta niitten yhteisten pelisääntöjen pohjalta mitä hallitus ja eduskunta ovat päättäneet

riskit ovat siis todellisia mutta emme syö onneksemme yhtä yksipuolista ravintoa kuin esimerkiksi hylje tai merikotka joten aineiden kertyminen ihmiseen ei ole yhtä voimakasta mutta eläimiäkään emme voi hyljätä

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota hyvin olennaisiin ja tärkeisiin asioihin ja vahvistetaan usein sitä kantaa joka on ollut yhteisessä keskustelussa jo pidemmän aikaa

erityisesti ulkomailta verkkokaupasta tilattavat ravintolisät voivat sisältää kiellettyjä aineita ja niiden käyttöohjeiden lainmukaisuus voidaan harvoin tarkistaa

olemme kymmenen vuoden takamatkalla liikenteessä sen osalta että kaikki liikenneturvallisuutta parantavat hankekokonaisuudet perusväylänpitoon erityisen vahvana osana liittyvä päällysteiden kunto saadaan järjestykseen ja pikkuhiljaa lähdetään purkamaan sitä meidän pattia mikä konkreettisesti meidän väyläverkoston korjausvelassa on

arvoisa herra puhemies

kansalaisten valistus ja usein härskiksikin yltyvän markkinoinnin seuranta ja ylilyöntien ehkäiseminen ovat erittäin tarpeellisia toimenpiteitä meillä suomessa

raideliikenteen ja nimenomaan kaupunkien raideliikenteen kehittäminen ja tukeminen on hallituksen ohjelmassa ja me olemme yhteisesti sitoutuneet siihen että turun ja tampereen osalta hankkeita viedään eteenpäin

täytyy sydämestä kiittää että edustaja soini niin ilolla vastaanottaisi eu tukea kun täällä on kuultu toisenlaistakin viestiä

zoonoosien torjuntaan ja tartuntojen ehkäisemiseen osallistuu suomessa monia eri tahoja terveydenhuollon elintarvikevalvonnan eläinlääkinnän ja eläinten rehujen valvonnan alueella

kun valiokunta toteaa omassa lausunnossaan että panostukset perusväylänpitoon ovat yksi tehokkaimmista elvytyskeinoista nopeasti käynnistettävissä olevia hankkeita niillä on hyvä työllisyysvaikutus ja oikein kohdentamalla niillä voidaan kohentaa elinkeinoelämän ja alueellisen kilpailukyvyn tasoa niin tästä ei voi olla mitään muuta kuin samaa mieltä ja tähän työhön toki tarvitaan meidän kaikkien yhteistä panostusta

me olemme aktiivisesti vieneet asiaa eteenpäin monilla eri kentillä ja tällä hetkellä on olemassa positiivinen pohjavire jota toivon myös perussuomalaisten tukevan sitten julkisessa keskustelussa että euroopan unionista vastaus tulisi nyt mahdollisimman pian tämän vuoden puolella

lääkeresistenssien seuranta ja niiden lisääntymisen estäminen on välttämätöntä sillä lisääntynyt lääkeresistenssi yleisten bakteerien osalta muodostaa maassamme merkittävän kansanterveysuhan

mikä raha tahansa sillä välillä auttaa näiden hankkeiden järkevässä toteutuksessa käynnistämisessä ja eteenpäinviennissä

me emme todellakaan ole makaamassa eikä tämä päätös myöskään ole makaamassa vaan euroopan unionissa tehdään tarkka selvitys siitä ettei myöskään näytä kilpailu naiset eli saa tästä on jos näitä kilpailulainsäädännön pelisääntöjä tässä asiassa rikota

vuosittain on käyty keskustelua siitä mikä on rahoituksen konkreettinen tarve ja tänä päivänä on selkeästi osoitettu se että lähestulkoon voisi sanoa että määrärahatoiveet ja tarpeet ovat rajattomia mutta jokainen miljoona mikä pystytään yhteisesti lisää meidän väyliin satsaamaan tulee tärkeään tarpeeseen

myös listeria ja ehec bakteerit on tärkeä huomioida sillä niiden aiheuttamat tautitapaukset ihmisillä ovat erittäin vakavia

jäänmurtokaluston uusimisen osalta olen erittäin tyytyväinen siihen että olemme löytäneet yhteisen ratkaisun ja voisin todeta sen verran että parhaillaan käynnissä olevassa meriliikennestrategiassa tullaan linjaamaan myös talvimerenkulun palvelutasoa ja siitä lähtee sitten jatkossa myös jäänmurtajatarpeemme

kiitos herra puhemies

tarvitaan pitkäjänteinen yhteisesti rakennettu suunnitelma siitä miten talvimerenkulku hoidetaan ja se vaikuttaa myös sitten jäänmurtajien hankintaohjelmaan

kuntia ei voida jättää asian kanssa yksin sillä vakavat vesiongelmat aiheuttavat kalliita prosesseja joiden inhimillistä hintaa ei voida edes laskea

olemme halunneet rakentaa myös pitkäjänteisen yhteistyön naapurimaiden kanssa ja tällä hetkellä kiinnostuksensa ovat osoittaneet myös viro ja tietyiltä osin venäjä talvimerenkulun osalta ja näkisin itämeren turvallisuusnäkökulmastakin sen erittäin tärkeäksi kehittämisalueeksi

edustaja mäntylä nosti esille oman auton tarpeellisuuden pohjoisen teillä lapin liikenneturvallisuuden ja sen että väylät ovat kunnossa

arvoisa puhemies

liikennejärjestelmän ja sen hankkeiden kehittämisen kannalta selonteon linjauksia yhteisesti viedään eteenpäin ja kytketään osaksi elinkeinoelämän talouden työllisyyden ja alueiden kehittämistä

elintarvikkeiden valmistus ja jakeluketjut ovat tehostuneet huomattavasti

siinä meillä on yhteistä savottaa keväälle varmistaa meidän väylänpidon rahoitusta ja eritoten hankekokonaisuutta joka on ollut monenlaisten haasteiden edessä viimeisten kuukausien aikana

yhdessä paikassa tuotettu ruoka leviää nykyisin laajalle alueelle mikä voi johtaa hankalasti tunnistettaviin ja hallitsemattomiin epidemioihin

arvoisa herra puhemies

työvoimapalvelulaissa edellytetään myös että minkään työssäkäyntialueen työttömyys ei olennaisesti poikkea maan keskimääräisestä tasosta

tällä nykyisellä investointitasolla ei ole pystytty toteuttamaan kuin ehkä yksi tai korkeintaan puolikas hanke ely keskusta kohti ja se on todella hankala tilanne jokaisella alueella

lisäksi tuotteiden kirjo on erittäin laaja ja kuluttajan käsitys siitä mitä hänen itse tulisi tehdä varmistaakseen elintarvikkeen mikrobiologisen turvallisuuden on tänä päivänä hämärtynyt

arvoisa herra puhemies

sen vuoksi hallitus on nähnyt tarpeelliseksi rakentaa pienen ohjelmapaketin edes siihen että saataisiin vauhditettua näitä alueellisia hankkeita ja elyjen kautta rahaa sitten niihin

hankkeet ovat ministerin käden alla olleet viimeisen kuukauden aikana ihan sen takia että olen halunnut itse pitää kiinni siitä että yhteisistä periaatteista ja yhteisistä pelisäännöistä pidetään kiinni

koska te ministeri cronberg alatte elää ministerinä ja ministeriössä ja toimia niin kuin on työvoimapalvelulaissa budjettikirjassa ja eduskunnan tahto

valiokunta kiinnitti huomiota myös liikenneverkon merkitykseen suomen kilpailukyvylle ja korostitte toimia jotka kompensoivat rikkidirektiivin negatiivisia vaikutuksia suomen elinkeinoelämään ja sen kilpailukykyyn venäjän talouskasvun tuomia lisämahdollisuuksia sekä pohjoisten alueiden sekä kaivannaisteollisuuden kehitystä ja kaikki nämä ovat meillä työn alla ja ensi kevät on itse asiassa kaikissa näissä kysymyksissä varsin kriittistä toimeliaisuuden aikaa

kuinka moni muistaa ruokaa laittaessaan että esimerkiksi raa assa naudanlihassa voi olla salmonellaa tai ehec bakteeria sianlihassa yersinia enterocoliticaa ja broilereissa kampylobakteeria tai salmonellaa

kuluttajaa on edelleen valistettava siitä että elintarvikkeen hygieeninen käsittely riittävä kuumennus nopea jäähdytys ja kylmäsäilytys ovat edelleen keinoja joilla voimme hallita ruuan turvallisuutta

se että me kykenemme valtakunnallisesti tasapainoisesti kehittämään ja tekemään sillä yhä vähenevällä rahalla enemmän vaikuttavuutta liikennepuolella alueellisesti vaatii meiltä myös uudenlaista ajattelua uudenlaista yhteistoimintaa uudenlaista pohdintaa siitä miten maankäyttö alueiden suunnittelu liikenne elinkeinoelämä ihmisten liikennetarpeet kohtaavat ja miten niihin kyetään vastaamaan

olen ilmoittanut myös sen että tulen vuodenvaihteen jälkeen kokoamaan ryhmän jolla lähdetään miettimään erilaisia vaihtoehtoja näihin raideyhteyden ja lentoliikenteen tarpeisiin joita alueelta on tullut koska on tullut myös perusteltua palautetta siitä että ollaan täysin eriarvoisessa asemassa tämän muuttuneen raideliikenteen osalta muihin maakuntiin nähden

ei oikeastaan muuta kuin joukkoliikennelinjauksista vielä sen verran että on erinomaista että eduskunta valiokunta ja ministeriö ovat samoilla linjoilla siinä että joukkoliikennettä kehitetään omalla tavallaan niillä alueilla missä on joukkoja liikuteltavana mutta myös niillä alueilla missä puhutaan maaseutumaisista pienistä kunnista missä on vähemmän joukkoja

riskianalyysi on päätöksenteon apuväline jonka avulla suunnataan voimavaroja niin koti kuin ulkomaisenkin ruuan mikrobiologisen turvallisuuden takaamiseksi

välttämätön apukeino tähän työhön ja taudinaiheuttajien arvioimiseen on luotettava ja ajantasainen tartuntojen seuranta ja tilastointi elintarvikkeiden alkutuotannosta valmistuksesta ja jakelusta kuluttajien sairaustapauksiin asti

selonteossa ehdotetaan asetettavaksi ensimmäinen suojatason arvo salmonellalle

työvoimapolitiikka hankintalaki ei varsinaisesti kuulu suoraan liikenneministerin hallinnonalaan mutta kerron että hallitus on kirjannut että me selvitämme hankintalain kokonaisuudistuksen ja katsomme niitä työkaluja millä me voimme vaikuttaa siihen missä työt tehdään ja minkälaiset elementit ovat siellä vaikuttamassa

arvoisa herra puhemies

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edellyttää ettei valtion tuottavuusohjelmalla heiken netä tärkeitä elintarvikevalvonta laboratorio ja tutkimusresursseja

esimerkiksi liikenteen päästöt kestävä kehitys täytyy huomioida jatkossa paremmin jotta pystytään turvaamaan myös omaa työtä kotimaista tuotantoa

suomeenkin harkitaan muuntogeenisten viljelykasvien viljelyä tärkkelysperunan osalta

arvoisa puhemies

haluaisin kiittää ministeri anttilaa siitä paneutumisesta millä hän on näihin petoasioihin ja riistavahinkoasioihin ylipäätänsä tällä kaudella paneutunut ja käsittääkseni aikaisemminkin minulla on kokemus vain tästä kaudesta

maa ja metsätalousministeriö on keskittynyt ymmärrettävästi maa ja metsätalouden etukysymyksiin eikä ole syntynyt riittävää yhteistyötä työ ja elinkeinoministeriön tai ympäristöministeriön suuntaan

edustaja torniainen

maissa joissa muuntogeenisiä viljelykasveja viljellään ei ole saatu pidetyksi muuntogeenisten tavanomaisten ja luomuviljelyn elintarvikeketjuja erillään

yhteistyö tuskin paranisi siirtämällä ympäristöministeriön ympäristöasiat maa ja metsätalousministeriölle mitä poliittisessa keskustelussa aina välillä väläytellään

rahoitusmallit ovat meillä parasta aikaa työn alla haetaan aidosti sitä ratkaisua että löydettäisiin pitkäjänteinen rahoitus nimenomaan näihin isompiin väylähankkeisiin

kuitenkin on selvää että kaikki rajat ylittävä yhteistyö luonnonvarojemme hyödyntämiseksi ja turvaamiseksi on elintärkeää

parempien satojen hehkutuksesta me voimme kysyä kuinka paljon muuntogeeniset viljelykasvit ovat tuottaneet pitkällä tähtäimellä parempia satoja tai vähentäneet torjunta aineiden käyttöä päinvastoin torjunta aineiden käyttö on lisääntynyt

virusten ja bakteerien maailmassa emme voi välttyä todellisuudelta jossa resistenttien kantojen leviäminen voi vielä saada uuden mutaatiomuodon geenitekniikalla muovatussa ympäristössä

pyrkimys vähähiiliseen ja luonnonvaroja säästäen käyttävään talouteen korostuu ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen myötä

olemme saaneet havaita että työmatkakulujen verovähennysmallia ollaan muokkaamassa

tämmöiseen rahoitusmalliin meillä ei ole enää jatkossa varaa ja sen takia meidän on kyettävä löytämään pitkäjänteinen tapa toimia myös rahoituksen osalta kehyksen sisällä

tällä hetkellä ongelma on siinä että monta kertaa kun oikea aikaisesti oikealla hetkellä pitäisi päästä puuttumaan ongelmatilanteeseen me tulemme vastaan sen ongelman kanssa että meillä ei ole ajantasaista ja varmaa tietoa joka vakuuttaisi kaikki tahot siitä montako yksilöä missäkin on

tämä on ollut meillä ministeriössä työn alla monta kertaa ja juridisesti tässä ei ole toimittu väärin hankintalakia on noudatettu

miten hallitus aikoo turvata kansalaisten tasavertaisuuden uuden matkakulumallin valmistelussa ja käyttöönotossa ja asetetaanko suomalaiset työssä käyvät täysin eriarvoiseen asemaan sen mukaan asuvatko he maaseudulla jossa julkinen liikenne on minimissä vai suurissa kaupungeissa joissa julkinen liikenne toimii

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei ole valmis pelaamaan venäläistä rulettia muuntogeenisten viljelykasvien kanssa vaan haluaa säilyttää suomen gmo vapaana vyöhykkeenä ja vahvistaa puhtaan lähiruuan tuotantomahdollisuuksia sekä markkinointia kuluttajille

ne perustelut aikaisemmin ovat tässä toimineet on käytetty suomen kieltä pohjana elikkä sitä kautta ulkomaisia tarjoajia ei ole tullut mutta kuten sanotaan ihminen on viisas ja kekseliäs ja tässäkin tapauksessa suomalainen yritys tarjoaa työtä mutta se toteutetaan espanjassa

jotta paperit muuttuisivat teoiksi on laadittava syventävää ja täydentävää ohjelmatyötä joka toimisi hallitusohjelman ja sen toteuttamisen pohjana

se on kansantalouden näkökulmasta kestämätöntä mikäli meillä ei ole sellaista rahoitusmallia jolla taloudellisesti ja toimivasti pitkäjänteiset kalliit liikennehankkeet voidaan toteuttaa

kestävän luonnonvaratalouden linjauksia ei muutoin voida huomioida parin päivän neuvotteluissa mitä todellisuudessa hallitusneuvottelut väistämättä ovat

uudenlaista toimintamallia haen siitä että me tarvitsemme pitkäjänteisiä suunnitelmia me tarvitsemme suunnitelmat meidän valtateiden kehittämiselle meidän raideliikenteen pitkäjänteiselle kehittämiselle

elintarviketuotannossakin käytetään nanomateriaaleja tuotteiden ominaisuuksien parantamiseksi

valitettavasti me emme olleet liikenne ja viestintäministeriössä mutta ei myöskään trafissa oltu hereillä siinä suhteessa että olisi osattu varautua hankintakysymyksessä tällaiseen ratkaisumallia

rohkenisin ajatella jopa niin että yksityisteiden osaltakin on mietittävä uudenlaisia tapoja uudistaa näitä teitä jotta ne kestäisivät pidemmän aikaa kuin pari vuotta

nyt yhdentetusta kankaasta josta lotus että ratkaisumalliin

on selkeästi tunnustettava kaivostoiminnan merkitys itä ja pohjois suomelle ja kyettävä löytämään tasapaino moninaisten tavoitteiden välillä

ensinnäkin se määrärahojen hukkaamisen aika meidän on kyettävä kääntämään toiseen suuntaan kuten tuossa aikaisemmin noitten rahoitusmallien kanssa mainitsin

nanomateriaalien mahdollisia terveysvaikutuksia tulee tutkia tarkemmin

pyhäjoen tieyhteydet liittyen ydinvoimala asiaan ovat meillä hyvin tiedossa selvityksen ja työn alla minkälaisia tarpeita siellä jatkossa tulee olemaan

kaivostoiminnassa pitää päästä siihen että kyse ei ole vain muutaman vuosikymmenen hankkeesta joka kaivoksen ehtyessä jättää jälkeensä sivukivitonnit tyhjät asunnot ja muut rakennukset sekä perusrakenteen vaan myös kaivoksen toiminnan aikana on oltava valmius muutoksen hallintaan

erinomainen toinen kierros

yritin saada aikaisempiin puheenvuoro

suomessa ei ole itsenäistä ravitsemuspolitiikkaa vaan se on nähtävä osana maatalous terveys ja kuluttajapolitiikkaa pyrkimyksenä edistää ja suojata väestön terveyttä parantaa ihmisten elämänlaatua sekä vähentää sairauksia terveyttä edistävän ruokavalion ja elämäntapojen avulla

ei onnistunu ja ellei nainen kuuluu niihin jotka minä arvostan tilaisuutta en lähde käyttämään aikaa keksittyjen esitän kysymykseni ministeri braxille

siihen työhön ollaan nyt tarttumassa ensi vuoden puolella yhteisesti kaikkien niitten ministeriöitten kesken jotka vaikuttavat tähän merenkulun toimintaan liittyy opetusministeriöön sosiaali ja terveysministeriöön työ ja elinkei noministeriöön ja olen itse ajatellut olla tässä se pystyyn nostava voima joka saisi tämän keskustelun aikaan ja nimenomaan pitkällä aikavälillä

kokemuksista talvivaarassa on opittava että alueilla joille syntyy laajaa kaivosteollisuutta on todella huomioitava myös ympäristöhallinnon voimavarojen vahvistaminen jotta voidaan turvata valvonta ja seuranta

arvoisa herra puhemies